eli ilmastolaki tulee tänä syksynä esivalmistelujen pohjalta hallituksen poliittiseen käsittelyyn ja tässä ollaan järjestämässä julkisia kuulemistilaisuuksia syksyn kuluessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin me sidomme itseämme vahvasti siihen kohtaloon miten maiden välisissä suhteissa ja eun ja venäjän suhteissa käy ja se rajoittaa meidän liikkumatilaamme

ja kun merimetsokantaa arvioidaan niin on todella niin että itse saaristossa paljon aikaa viettävänä tunnistan erityisesti nämä esteettiset ongelmat

me vastustamme ydinvoiman lisärakentamista niin hallituksessa kuin eduskunnassa ja toivomme että ydinvoimasta joka on vakava pitkälle tulevaisuuteen vaikutuksia aiheuttava energiantuotantomuoto ottaa jokainen kansanedustaja sen vastuun joka hänelle päättäjänä kuuluu tässä asiassa vakavasti puoluekannasta riippumatta ja harkitsee tarvitsemmeko todella lisäydinvoimaa

ilmastolailla tavoitteena on suunnitelmallisesti ja säännöllisesti joidenkin vuosien vaihteluvälein tuoda eduskuntaan tämän raamilain puitteissa selonteko jossa arvioidaan sektorikohtaisesti eri yhteiskunnan alojen päästövähennysten toteutuminen

sitten esitetään mitä keinoja jatkossa käytetään jotta ne suunnitellut päästövähennykset jatkossa toteutuvat ja jos ei ole aikaisemmin riittävästi saatu päästövähennyksiä toteutettua niin miten korjataan aiempia puutteita

tästä merimetson alalajista sinensis alalajista josta edustaja hemmilä puhuu

se vaihtoehto joka silloin oli tarjolla olisi korvannut vanhaa fossiilista polttoainekantaa huomattavasti nopeammin ja me edelleen odottelemme sitä olkiluodon kolmosreaktoria

eli tämä kansanvaltaistaa ilmastopolitiikkaa joka on meidän keskeisimpiä politiikan lohkoja nykyajan yhteiskunnassa miten rakennetaan kestävää vähäpäästöistä yhteiskuntaa saadaan kustannustehokkaat ratkaisut käyttöön luodaan vihreän talouden työpaikkoja saadaan biotaloudesta työpaikkoja maaseudulle

eli kysymys on kahdesta eri alalajista joita molempia on euroopassa esiintynyt ja molempia on syytä arvioida yhtä lailla samoin perustein

emme voi luvata sellaista mihin kansantaloudellamme ei ole varaa

kaikkein kalleimmaksi tulisi se että taantuman taakkaa ei jaeta tasaisesti vaan osa suomalaisista ajautuisi pitkäaikaiseen työttömyyteen ja vähäosaisuuteen

vihjailut mediassa mahdollisesta tulevasta suomen eu jäsenyyttä koskevasta kansanäänestyksestä ovat haitallisia suomen taloudelle ja ne ovat haitallisia myös euroopan ja suomen vakaudelle

arvoisa puhemies

vihreiden mallissa joka perustuu siihen että ei rakenneta lisäydinvoimaa saamme tämän uusiutuvan energian tukipaketin voimakkaasti käyttöön luomme kotimaisia työpaikkoja ja varmistamme että saamme kansainvälisiä vientimarkkinoita

sillä että meillä jokainen ministeriö sektorikohtaisesti miettisi näitä asioita tekisi vaan asiat vähän fiksummin on iso vaikutus siihen että päästövähennykset toteutuvat

tosiaan me tarvitsemme sellaisen paketin riosta jossa tulisivat nämä kestävän kehityksen tavoitteet joissa saadaan maailman talouskehitys oikealle raiteelle ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta mutta sen lisäksi me tarvitsemme hallinnonuudistuksen jolla voidaan tehokkaasti alueellisesti implementoida nämä linjaukset varmistaa että eko systeemejä kunnioitetaan ja voidaan varmistaa että afrikassa esimerkiksi köyhyyttä voidaan torjua

tämä etenee niin että syksyllä tullaan linjaamaan ensi vuoden lakiesityksen valmistelua ja se ensi vuonna tulee hallituksen käsittelyyn tämän pohjalta

suomi sai eusta mahdollisuuden jatkaa meidän nykykäytäntöä mitä tulee pörssiomistusten avoimuuteen

miten te voitte saada kaksi ydinvoimareaktoria mahtumaan suomen sähkönkulutusennusteisiin ja samaan aikaan uskoa että pääomia riittää uusiutuvalle energialle

on myös häkellyttävän alhaista populismia että hallituksessa ollessaan kyseinen puolue on valmis leikkaamaan suomalaisilta köyhiltä ja duunareilta mutta samalla vihjailee oppositioon päästessään alkavansa kampanjan suomen eu eron puolesta

kaikille apua tarvitseville nuorille on tarjottava mahdollisuus mielekkääseen koulutukseen tai tuettuun työhön

minusta on aika erikoista että valtiovarainministeriö ja ministeri stubb on nyt tuonut tämän hallintarekisteriehdotuksen jälleen pöydälle vaikka asiaa käsitellyt työryhmä on tuskin kokoontunut ja vaikka poliisi verottaja oikeuslaitos ovat edelleen kriittisiä sen suhteen

tässä työssä näiden hallintoelinten uudistus on tärkeää ja ykn ympäristöohjelman vahvistaminen ykn erityisjärjestöksi on meille keskeinen tavoite

me etsimme konkreettista mallia ja se valmistuu viimeistään vuoden loppuun mennessä kun tarkoitus on dohan ilmastokokouksessa vahvistaa tämä seuraava kioton neuvottelukausi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mitä tulee harmaahylkeen ja norpan tilanteeseen saaristossa niin on syytä tosiaan varmistaa että näiden lajien kannat ovat riittävän vahvalla tasolla ekologisesti

perussuomalaisella puolueella on täysi demokraattinen oikeus muodostaa miten taloudellisesti vastuuton mielipide eun tulevaisuudesta tahansa mutta nyt on kysymys suomen linjasta

mielestäni hallituksen pitäisi olla nöyrä sen edessä että te olette leikkaamassa tämän maan pienituloisimmilta ihmisiltä ja samalla sanotte että tämä voi olla niin kuin kuulostaa opetusministerin puheessa mahdollisuus luoda jopa parempi järjestelmä

kompensaatioiden on tarkoitus olla täysimääräisiä ja kysymys on siis siitä että metsäkatoa ei enää voi jatkossa kompensoida metsien hiilinielusta syntyvällä ylijäämällä siinä laskennallisessa mallissa

tätä vajetta on katettava kestävällä tavalla

tätä arviota tehdään niin suomessa kuin kansainvälisesti ja tällä hetkellä itämeren tasolla arvioidaan juuri mikä on se taso johon erilaisten kalastus ja muiden toimenpiteiden pitäisi perustua

jatkamme tätä työtä niin että saamme vähintään ne sisältötavoitteet läpi joista ministeri tuomioja totesi mutta ajatus erityisjärjestöstä on saanut laajempaa tukea kehitysmaaryhmässä ja painan myös sitä ponnekkaasti läpi jos ei riossa läpi niin ei pidä

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä suomi menestyy avoimena taloutena joka vaalii kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja asemaamme eurooppalaisen kansojen perheen aktiivisena jäsenenä

hylkeen osalta on totta että ne hylkeet käyvät jalokalojakin saalistamassa mutta ennen kaikkea pyydyksistä

haluan korostaa sitä että kansainväliset tutkimukset se tietopohjainen päätöksenteko johon päätösten pitäisi nojata osoittavat että koulutuksen periytyvyys lisääntyy jos opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä heikennetään

tästä hallituksen sisällä silloin käytiin tiukkoja neuvotteluja

esitys parani mutta se ei ollut täydellinen

toimeentulotuen siirto kelaan joka vahvistaisi ihmisten oikeutta perusturvaan ja sen nopeaa saamista on myös edelleen valmisteltava sata komitean enemmistön tavoittelemalla tavalla

suomella oli vahva eurooppalainen linja viimeksi pääministeri lipposen hallitusten aikaan ja nyt on korkea aika sille että suomi tavoittelee jälleen asemaa euroopan unionin tulevaisuuden rakentajana ei epävarmana reunalla kiikkujana

itse kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa mukana olleena tiedän että juuri ne aavikoitumissopimukset metsittämiset se että siellä edetään ovat osa kokonaisuutta jossa me teemme näitä ratkaisuja sitoudumme päästövähennystavoitteisiin ja siellä tehdään näitä tehdään teknologian siirtoja kehitysmaihin

tätä hylkeen vaikutusta kalakantoihin kyllä tutkitaan koko ajan ja arvioidaan hyljekannan sopivaa tasoa ympäristön kannalta ja kalastuksen kannalta

ympäristöministeriön puolella meidän määrärahamme ovat sellaisia että meillä on mahdollisuus saavuttaa ne tavoitteet mutta on totta että talousmetsien hoidossa kestäviä hoitomenetelmiä on edistettävä ja siinä metsälaki on keskeinen

esimerkiksi itä ja pohjois suomessa oppimistulokset ovat monissa kouluissa jo nyt heikompia erityisesti poikien menestys on heikompaa ja jos tätä opintorahaa heikennetään niin pienituloisista taustoista tulevien nuorten mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen heikkenee ja tämä on arvovalinta jota minä en voi hyväksyä

näin tehdään kaikissa ympäristöhankkeissa jotta alueen asukkaat ovat näiden ympäristöhankkeiden takana koska niitä tehdään juuri asukkaiden puolesta jotta heillä on viihtyisä elinympäristö ja mahdollisuus esimerkiksi matkailun ja virkistyskäytön kautta tuoda alueelle myös elinkeinoelämää

mutta ehkä on syytä korostaa että kalastuspolitiikassa keskeistä on varmistaa se että itse kalastuksen periaatteet alamitat kalastuskiintiöt ovat sopivalla tasolla

eurooppa tarvitsee meitä nyt

ympäristöministerin nimeämä selvityshenkilö on arvioimassa sitä miten ympäristöhallinnon toiminnan tehokkuutta ja laatua ympäristön tilan vaalimiseksi voidaan parantaa nykyisen aluehallinnon puitteissa uudistamalla tehtävänjakoa määrittämällä tehtäviä uudestaan tai ehkä myös arvioimalla joidenkin tehtävien valtakunnallistamista

äskeisen kauniin lyyrisen puheenvuoron jälkeen on hyvä tulla tänne pönttöön kommentoimaan

suomalainen jukka uosukainen johtaa tätä ykn organisaatiota joka auttaa teknologian siirrossa

emme ole olleet ministeriön puolelta tyytyväisiä metsälain valmistelun tasoon luonnon monimuotoisuuden kannalta siinä muodossa mitä työryhmä ehdotti ja käymme jatkokeskusteluja maa ja metsätalousministeriön kanssa miten se jatkossa toteutetaan

tutkimusten mukaan ihmisen vaikutus kalamääriin on kaikkein suurin ja eläinlajien

siellä tarvitaan sitä huippuosaamista ja teknologiaa mitä suomalainen teollisuus voi täällä kotimaassa kehittää meidän käyttöömme ja auttaa muuta maailmaa hyppäämään hiili intensiivisen vaiheen yli

arvoisa puhemies ärade talman

mitä tulee edustaja lepän kysymykseen niin on selvää että me tarvitsemme asiantuntijatietoa siitä jos meillä ylipäätään metsässä karhuja ja susia on miten tällaisessa kohtaamistilanteessa toimitaan

olennaista ympäristöpäästöjen vähentämisessä ja ympäristönsuojelussa nykyaikana on se että talouden perustoiminnassa päästöt olisivat vähäisiä paras mahdollinen ympäristötekniikka olisi käytössä

on selvää että ilmastolaki on meille kansallisesti väline tehdä fiksummin laajemmin läpi koko yhteiskunnan niitä päästövähennystavoitteita joilla päästään aidosti semmoiseen yhteiskuntaan yhdyskuntaan jossa liikenne asuminen palvelut ihmisten arki on mietitty niin että me saamme siitä sitten myös elinkeinoja ja fiksumpia palveluita että me vähennämme päästöjä emmekä vain mieti energiatuotantoja tai vanhoja tapoja toimia

tässäkin tapauksessa yksi kysymys on se että jos on hyvin suuria hankkeita ja niihin liittyvä valvonta on vaativaa pitäisikö olla valtakunnallinen suppea ympäristövirasto jossa olisi vastuu hyvin vaikeista tapauksista jolloin niistä ei päätettäisi maakunnallisella tasolla

kun on arvioitu sitä riistanhoitoalueen kokonaisuutta niin valtaosa hirvistä kaadetaan tällä riistanhoitoalueella tämän kansallispuistoalueen ulkopuolella

mutta arvoisa puhemies meillä on hoitosuunnitelmat joilla arvioidaan että nämä lajit eivät liikaa tule ihmisasutuksen lähistölle ja sen perusteella näitä kaatolupia yhdessä myönnetään

pääministeri meni muotoilussaan vähän asioiden edelle koska ympäristöministerin antaman tiedotteen perusteella ei voi päätellä mitään siitä että tulee tällä hallituskaudella lakisääteinen suojeluohjelma jossa asiantuntijatiedon pohjalta arvokkaimmat suot suojellaan erityisesti etelä suomessa missä tässä on kiire

ongelmia hoitamalla me emme maa ilmaa pelasta mutta talouden perustoimintaa muuttamalla paremmaksi saamme myös ympäristöteknologiasta suomalaisia työpaikkoja

minä olen valmis selvittämään kaikki mahdolliset keinot joilla ympäristön tilaa turvaavan ympäristöhallinnon asema vahvistuu ja hallituksessa yhdessä arvioidaan tätä kokonaisuutta aluehallinnon osalta

tämä hirvenajo joka on siis luonnonsuojelulain pohjalta etelä suomessa kansallispuistoissa sallittua voi ohjata näitä lajeja ulos sieltä ja sitten niitä voi ampua näillä passipaikoilla siellä ulkopuolella

yhtä meidän kannattaa pitää nytkin ja sivistyksestä meidän kannattaa pitää kiinni nytkin

ja niin kuin ministeri tuomioja toi esille itämeren maiden yhteistyöllä neuvoston kautta siinä ovat alueet ja eri tahot mukana on oma roolinsa mutta suojelupuolella minun mielestäni on tärkeätä nostaa itämeren suojelukomissio siksi yhdeksi toimijaksi joka määrittelee ne kattotavoitteet ja sitten muut eri toimijat pyrkivät toimeenpanemaan niitä mahdollisimman tehokkaasti

sen sijaan hän on ilmoittanut että lykätään yksityisten maiden osalta suojelupäätöksiä seuraavalle hallitukselle ja juuri siellä on kiirettä koska monien soiden tila taantuu etelä suomessa jollei suojelun myötä hoito ja kunnostustoimenpiteitä lähdetä myös käyttösuunnitelmissa viemään eteenpäin

hyvä uudistaminen tulee siitä että kaikki ovat osallisia ja jakavat yhteisen päämäärän

olen pyrkinyt yhteistyössä ruotsin ympäristöministerin kanssa siihen että me saisimme sitä sitovuusastetta itämeren suojelukomission suosituksissa nostettua tavalla tai toisella ja tätä keskustelua olen käynyt venäjän baltian maiden ja puolan kollegojen kanssa

hallitus haluaa kyllä tehdä edes jotain mikä tarkoittaa suuria leikkauksia koulutuksesta pienituloisilta heikompiosaisilta ja nyt työtätekevien palkoista

aidosti lajien pesimärauhan kannalta nuorten yksilöiden kasvun kannalta esimerkiksi ilveksen kannalta on olennaista että syksylläkin siellä on luonnontilaista ja rauhallista ja näitten muittenkin lajien kannalta metsästyksessä on tiettyjä jännitteitä suhteessa luonnonsuojelun päätavoitteisiin

pääministeri voinko tulkita teidän lausuntonne äsken niin että te kannatitte sitä että hallitus tekee hallitusohjelman ja periaatepäätöksen mukaisen lakisääteisen soidensuojeluohjelman niin laajana kuin mahdollista tällä hallituskaudella koska niin äsken kuulosti että sanoitte vaikka ympäristöministeri ei ole sitä vielä sanonut

hallitus on siitä täysin yksimielinen että suomi on toiminut viisaasti siinä että me olemme rajoittaneet julkista vastuuta tämän euroopan talouskriisin hallitsemisessa ja tietoisina siitä että tämä kriisi ei saa syventyä laajemmaksi pankkikriisiksi ja laajemmaksi uudeksi mahdolliseksi lamaksi olemme näitä ratkaisuja yhdessä tehneet

kyllä velka on ikävä asia

jos kansallispuisto on se kaikkein korkeimmalla hierarkiassa oleva niin se että on jonkinlaisia rajoituksia on perusteltua etelä suomessa jossa puistot ovat pienempiä

mutta minkälaista suomea näillä päätöksillä rakennetaan